sen takia minusta tämän rahallisen puolen osalta koska näkyvyys on kuitenkin aika merkittävä asia kyllä minä näen jotta ilmoituskattojen pitäisi olla hyvin selkeitä ja ne kulut eivät saisi olla hyvin korkeita ja yleensä koko tämä vaalirahoituskatto olisi tietyn suuruinen

arvoisa puhemies

minusta se on aika ilkeää ajatella että tällä tavalla jotkut virkamiehet voisivat ajatella mutta kun ei tässä muutakaan niin kun oikein järkevää syytä näe

ilmeisesti tässä yhtä mieltä ollaan kuitenkin siitä että nämä vilunkiyrittäjät syövät rehellisten yrittäjien leipää jopa saattavat aiheuttaa sen jotta joku yritys voi kaatuakin ja silloin toimenpiteitten pitää olla sellaiset että kaikki suuntautuu siihen suuntaan että näitä epärehellisiä toimia kitketään

miten tapahtuu sen rajaaminen näinpäin jos hän muuttaakin takaisin venäjälle ottaako suomi valtion haltuun sen maan sitten kun tässä tämmöinen keikka on tehty

sitten toinen asia mikä liittyy siihen jotta miksi ei kansanedustajat ole ottaneet tässä niin kuin käsiinsä tätä koska täällä on ollut useampi aloite niin kuin ed

se ihmisten vaikuttaminen mitä voi tehdä on ollut olematon

sen takia odottaisi että tähän myös käsittelyn yhteydessä varaudutaan täällä eduskunnassa kun tätä käsitellään niin että tähän voitaisiin vaikka lisätä vähän rahoja siinä mielessä kun en usko että meidän seutukuntamme on mitenkään ainutlaatuinen koska uutisia on joka puolelta suomea tullut

tämä on ikävä seikka

tästä olen useita kirjallisia kysymyksiä aikanaan tehnyt vuosi kaksi kolme sitten koska se prosessi on ollut käynnissä pitkään

itsellä ei ole koskaan mennyt paljon yli sen ja täällä sitä nyt on istuttu jo neljättä kautta

ministeri rehula tiedätte hyvin jotta sinne on tullut ulkomaalaisvalvontaa ja on monta muuta asiaa ja se kyllä heikentää sitä valvontatyötä jättää semmoisia aukkoja sinne jotta se tarkastuksen määrä on vähempi

aina näyttää jotta me olemme voimattomia siinä kansanedustajien taholta ja hallitus vielä vähemmän tekee mitään siinä esteitä siihen jotta tämän tyyppinen näissäkin olisi ollut hyvä niin kuin tässä on esitetty kunnallisten asuntojen osalta

millä tavalla se parantaa tätä harmaan talouden valvontaa jos tämä saatavuusharkinta poistetaan ja kolmansista maista tänne saavat työnantajat tuoda niin paljon porukkaa kuin haluavat vaikka meillä omia työttömiä olisi miten paljon

arvoisa puhemies

tässähän on se oikea linja

minusta sitä pitää jatkaa

toinen asia mistä myös ed

tässä kun esitetään kevennystä siihen jotta kunnille tämmöinen mahdollisuus annettaisiin niin kuitenkin se on kunnan harkinnassa

laxell puhui tämä hallituksen esitys sukupolvenvaihdosten perintöverosta sitten perustuslakivaliokunnassa kääntyi niin kuin kääntyi

en ymmärrä ollenkaan teidän logiikkaanne

minusta pitäisi valtionosuuksia kyllä sen verran korjata ihan oikeasti jotta kuntien ei olisi pakko nostaa kiinteistöveroja niin kuin näköjään käy

tämänhetkinen tilanne on minusta jo sillä tavalla jotta se ei varmasti kestäisi perustuslaillista tarkastelua jos katsoo vaikka sisarusparvea ja yksi saisi siitä tosi pienellä veroseuraamuksella omaisuuden mutta jos siellä on toinen onpa se perittävä metsää taikka maata tai mitä hyvänsä hän joutuisi maksamaan suhteellisen kovan ja käyvästä arvosta olevan perintöveron

sehän tarkoittaa sitä jotta monessa tilanteessa jos aiotaan ne peruspalvelut jotka ovat lakisääteisiä hoitaa kunnolla niin silloin on pakko nostaa veroja jos halutaan että ei sitten joku oikeus tai lääninhallitus lähde ojentamaan jotta taas on siinä kunnassa hoidettu huonosti vanhuksia tai jotain tehty huonosti

mutta ed

sen takia nyt pitäisi tähän jatkeena suoraan olla että kun meillä on talousarvio käsittelyssä niin tehdään semmoinen ratkaisu siinä ja toivon mukaan kokoomuksen edustajat kun olette niin kuin kukkoina tunkiolla ja valtiovarainministeriön kassassa on rahat ohjaatte kuntien valtionosuuksiin lisää rahaa jotta saadaan hoidettua myös nämä kevennykset koska se on jostakin sitten pois

minusta näin ei voi olla

se on sitten eri asia mikä keskustelu käydään jatkosta mihin suuntaan siinä päästään jotta saadaan semmoinen tasavertainen ratkaisu jotta kaikki perilliset ja kaikki aitiot on tässäkin me ei jotka ovat sisarusparvessa ovat samanarvoisessa asemassa

sopulilaumahan käyttäytyy tällä tavalla että se menee samaan suuntaan ja koko maailman laajuisesti on niin kuin paniikki ollut tai vertaisin tässä hallitusta puluparveen

sen verran poikkean sivuun joka mahtuu tähän kahteen minuuttiin että aikaisemmin fortum perusteli sitä jotta kun norjassa on huono vesitilanne niin pitää nousta meillä osataan liikaa ihmisten nostaa hintaa

omasta mielestäni toimenpiteet mitä on tehty ovat olleet oikeita siinä mielessä että eduskunnan pitää näyttääkin mallia siitä jotta täällä pystytään tehostamaan toimintaa ja säästämään

meillä on nyt satanut liikaa ilmeisesti kun sitä ajavat osataan todeten ettei voi sähköä pukkaa tulemaan noista voimalaitoksista ja nyt olisi kyllä loogista että jaetaan kansalle sitä taivaalta satanutta vettä ilmaisena sähkönä

minusta tämä käyttövoimaverokysymys pitäisi ottaa ihan kokonaan uudelleen tarkasteluun ei näin kuin tässä esitetään vaan minusta käyttövoimavero on vanhentunut vero

siinä ovat ne ympäristöseikat joita täällä on jo todettu aikaisemmin koska dieselautot vievät vähemmän polttoainetta ja niitä pitäisi suosia

valtion puolella muistan hyvästi valtiosihteerikeskustelut mitä käytiin ja sen miten raivokkaasti jotkut olivat ajamassa tämmöistä päällystakkimallia semmoista politrukkimallia missä on valtiosihteeri ja sitten sillä vielä oma konttuuri siinä ja omat sihteerit mikä oli hirveän kallis malli

kartanoa varten vesilämpäretyksen kolmesataasia kuisteilla oli sen vertaa että minut pannaan pöydälle seuraavaan täysistuntoon nyt kuulemma on joitain johdannaisia

sitten siinä ovat hiilidioksidipäästöt pienemmät ja nykyisellä tekniikalla myös hiukkaset voidaan ottaa talteen jotta se ei ole ongelma

kun katsotaan mitä on tapahtunut polttoaineiden hinnoille niin dieselpolttoaine on nyt noussut ei nyt ihan bensan hintaan mutta lähelle

kun katsoo heidän palkkaansa vielä kaiken kaikkiaan niin sehän on tasoltaan ihan hurjan iso ja se on ylimääräinen tämmöinen vahtiorganisaatio

lauslahdelle sitten ja täällä hallituspuolueiden edustajille mistä voisi aloittaa nyt aluksi näissä minihallitusneuvotteluissa jotta puretaan tämä valtiosihteerijärjestelmä pois ja koko se konttuuri mikä siellä on ylimääräinen tämmöinen järjestelmä joka minusta ei kuulu suomalaiseen demokratiaan

tai sitten se pitää tehdä niinpäin niin kuin jotkut silloin lupailivat jotta kansliapäälliköt poistetaan sieltä ja tämä valtiosihteeri onkin se joka on päällikkö sitten niissä putiikeissa

ei ollut avustajia vaan ryhmäkanslialta sain riittävät neuvot ja täällä oli hirveän hyvä henkilökunta joka antoi kaiken mahdollisen tiedon jota tarvitsi ja vielä nytkin on

sitten tuli puolikasavustajat sitten tuli kokopäiväiset avustajat ja silloin tuli jo kyselyjä jotta hetkinen miten nämä kansanedustajat ennen ovat pärjänneet kun ei ollut avustajia

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

minusta kohtuullinen aika jos tutkinta on saatu päätökseen olisi että puolessa vuodessa saataisiin tämmöinen asia käsittelyyn koska sekin on pitkä aika

kun googleen syöttää tai finlexiin tai mitä siellä on niin sieltä löytää heti tietoa niin paljon että ennen vanhaan piti varmaan kirjastossa etsiä ja kaivaa hyllyistä paperia tosi kiivaasti ja siitä huolimatta ne pystyivät tekemään töitä

mutta kun se saadaan siihen tilanteeseen että voidaan lähteä pohtimaan mikä tässä nyt tuomioksi voisi tulla niin silloin se ei kyllä voi viedä niin pitkään

siellä on monta perustelua ja voin käydä jonkun läpikin koska kun mietitään tätä työttömyysturvafilosofiaa niin senhän pitäisi olla linjassa näiden muiden asioiden kanssa

mutta ed

se uudistushan teki lisäkustannuksia jolloin piti tehdä lisärakennus

tiusanen avasi tämän keskustelun että näissä kaikissa tapauksissa pitäisi kyllä myös muualta saada vakuutusoikeuksista ja laajentaisin keskustelua vielä jopa kelasta ensisijainen päätös kuukaudessa tämä eka päätös

kun aikanaan lisärakennuksesta äänestettiin niin hän esitti jotta se määräraha poistetaan sieltä

tässä on semmoinen esitys meillä edessä joka tietysti jakaa mielipiteitä ja siitä on varmaan jokaisella oma käsityksensä

sitten vähän myöhemmin tehtiin lainsäädäntöä jossa toimeentulotukeenkin tuli tietty osuus että voi vähän tienata niin että toimeentulotukikaan ei leikkaannu koska kannustettiin tämän tyyppiseen toimintaan että ei tulisi semmoista tuloloukkua että kun lähtee töihin niin heti käy laskemaan sitä miten käy tässä kannattaako mennä töihin

nämä kaikki venyy ja paukkuu ja jos sairaille ihmisille eläkettä anotaan tai jos oikeutta haetaan johonkin väärään päätökseen niin kun siellä menee vuosikausia niin ennättää ihminen kuollakin

tässähän käy sillä tavalla jotta isotuloiset saavat tässä tarpeettomasti etua

arvoisa puhemies

kyllä tämä hallitus tekee monissa suhteissa sellaisia ratkaisuja ja tavallaan ennätyksiäkin että kun on toivottu jotakin parempaa suuntaa niin tässä mennään kyllä ihan toiseen suuntaan

minusta näihin kaikkiin pitäisi saada jotkut tämmöiset enimmäisajat niin että niiden yli ei vaan voi mennä tai meille tulee kohta kyllä eu tuomioistuimesta semmoisia päätöksiä että suomi ei ole näissäkään noudattanut hyviä ihmisoikeusperiaatteita

joo mutta tähän liittyen minusta pitäisi miettiä tätä kysymystä sillä tavalla niin kuin vastauspuheenvuorossani totesin jotta nyt meillä on auki myös tämä tuloveropuoli

nuo muut toiminnot olisi voinut sijoittaa johonkin muualle koska ne eivät välttämättä oikeusasiamiehen toimistot ja muut nämä huoltojutut kuulu tähän vaan ne voidaan hoitaa jostakin muualta käsin

kun vuosien varrella näistä on kirjallisia kysymyksiä tehty ja täällä salissa puheita pidetty niin silloin on tarkoitus ollut kaikilla niillä toiveilla ja puheilla jotta saataisiin näitä ruotsiin muuttaneita suomalaisia jotka täältä läksivät silloin aikanaan työnhakuun kun meillä ei niitä töitä ollut tänne takaisin

siis voi tienata vähän eikä heti käy laskemaan miten tässä käy

mutta se kun on tehty niin se kärsitään mutta sillä tavalla kun miettii niin meillä olisi ollut monessa paikassa semmoista toimintaa jotta tämmöistä tuhlailua eikä lisää pysyvää kustannusta olisi tehty tähän mäelle mitä nyt on tehty

arvoisa puhemies

toisaalta kun tiedetään miten työttömyysturva käyttäytyy jos sattuu jäämään työttömäksi niin siinä menee oma aikansa ennen kuin sieltä kassoilta saakaan mitään rahoja koska laskenta vie aikaa ja ennen kaikkea nyt tämmöisenä aikana onko tämä nyt taantuma aika jos ei sanaa lama vielä käytetä vaikka lamahan tämä on koska työttömiä tulee hirveästi siellä on jonot kassoilla jopa kymmenen viikkoa yli kymmenen viikkoa joillakin

nimittäin ne asiat joita jokapäiväisessä elämässä tarvitaan siis joka päivä ovat perustarpeita

arvoisa puhemies

tästä aiheesta keskustelin muutama viikko sitten taisi olla vasemmistoliiton aloite tässä ja silloin esitin sitä ajatusta jotta tämä perusvähennys on kovin matala

ainakin niiden merisalon lausumien mukaan jotka julkisuuteen tulivat sillä rahoituksella ainakin niiden rahoittajien mielestä on ollut vaikutusta eduskunnan kokoonpanoon

arvoisa puhemies

kun täällä käydään faktoja puhumaan niin esitän yhden väittämän tässä ja olisi hyvä tietää onko se faktaa vai ei

silloin kun näitä veropalikoita siirretään niin pitäisi tehdä semmoisia ratkaisuja joilla edistetään sitä jotta missään tapauksessa niitä ei ainakaan veropoliittisesti tehdä kalliimmiksi vaikeammin saataviksi köyhemmille ihmisille

sen takia odottaisi kyllä että salissa löytyisi nyt jotain järkeä tässä hommassa ja jokainen miettisi jotta mikä tämän signaalin vaikutus on kun niistä ihmisistä kuitenkin osa on tänne tulossa eivät ne kaikki ole edes tänne tulossakaan mutta osa olisi mielellään tulossa jos ei tehtäisi heidän elämistään täällä enää nykyistä hankalammaksi

en puhu islannin pankkimallista vaan puhun tästä islannin verotusmallista

siinäkinhän mitä täällä on puhuttu on puhuttu hyvin asiaa ajoituksesta mitä jatkossa tehdään

kyse on siitä jotta tässä ilmeisesti kun kunnat joutuvat nostamaan näitä tai ovat nostamatta joka tapauksessa tämä imurointi tapahtuu sokeasti siten jotta katsotaan tietty laskennallinen juttu kunnasta

mielellään ei sitten siihen tilanteeseen ajautuisi vaan pitäisi kannustaa lähtemään töihin ja tämä suojaosuus siinä mielessä on hyvä

silloin kun se suurin palkankorotus tapahtui niin olihan se nyt täysin järjetön homma jotta on kailotettu koko ajan ministerien taholta ja edustajien taholta että nyt pitää olla maltillinen palkkalinja

sehän tarkoittaa jos me suomessa uskaltaisimme lähteä sen tyyppiseen malliin jotta me voisimme purkaa järjestelmiä siis ihmisiä voisi lähteä tuolta sosiaalitoimiston luukuilta tekemään muuta työtä se tarkoittaisi asumistukipuolta kelan puolta

on saanut rahaa ja taistelee sen puolesta

tässähän vanhat ovat suojassa ja ne jotka ovat tänne tulleet todennäköisesti eivät lähde pois koska heillä on nyt sitten se määrätty verotus mutta kaikilla muilla nousee

ja kun meillä on eri tavoin kehitetty avopuolen hoitoa tuolla kunnissa joissakin enemmän laitoshoitopainotteista niin tässä tapahtuu semmoista vääryyttä että ei välttämättä kuntia siitä palkita mitä siellä on tehty vaan sokeasti otetaan rahaa pois ja se käytetään siis valtion pohjattomaan kassaan

sen takia silloin kun se palikka on auki myös mitä tapahtuu tuloverotuksen puolella pitää isotuloisten verovähennyksestä tai tästä helpotuksesta mikä ensi vuodelle on suunniteltu luopua jolloin voidaan se ylimääräinen etu mikä isotuloisille tässä tulee saada pois

se on luonnollista että jos joku rakentaa sinne niin totta kai siinä pitää olla hyvillään jos kouvolaan rakennetaan tai kiteelle rakennetaan mutta sitä ei vaan saa asettaa parempaan asemaan kuin toista jos se on sattunut rahoittamaan

niin kuin ed

tämähän tarkoittaa sitä jotta tässäkin on yksi semmoinen perusasia jotta rikkaat tupsuttavat kyllä yhä edelleen päästöjä koska heillä on varaa ostaa ja köyhimmillä ei sitä ole

jos ei päästä sinne tonniin heti niin lähemmäs tonnia kuitenkin koska se olisi sillä tavalla järkevää kun me tarvitsemme tuottavaan työhön ihmisiä ei vahtimaan siis toisia ovatko he tienanneet satasen vai kaksi siellä ja monta ylimääräistä tukiluukkua saataisiin purettua lähes kokonaan pois

arvoisa puhemies

sitähän se rahoittaja hakee jotta tulisi jotain ekstraa että kun hän rahoittaa tuota larikkaa vaikka niin tämä on hänen hankkeensa puolella eikä tuon toisen joka voisi olla ihan yhtä hyvä

tämä aloite sinällään ei ota huomioon kuin tämmöisiä isoja niin kuin ed

se on yksi mutta sitten toisena olisiko sitten tehtävissä joku muu tämmöinen tuki tai jos eu säännökset sallivat että tuetaan tätä yritystä joka jää siihen jatkamaan

tiedän että takaisinpaluu on aina vaikea kun virkamiehet ovat jonkun valmistelleet ja tämmöinen on viety läpi niin takaisinpaluu on hirveän hankalaa mutta siitä huolimatta kun tämä saataisiin korjattua niin samassa korjattaisiin tämä sovitellun päivärahan problematiikka

kukaan ei ole siihen todennut eivät edes kokoomuksen edustajat jotta tällä pyritään nostamaan näitä laitospaikkojen hintoja siten jotta yksityiset palveluntuottajat pystyvät paremmin tarjoamaan näitä palveluita ja voittamaan kilpailussa sitten näitä asiakkaita itselleen jolloin tietysti pikkuhiljaa siirrytään siihen kun on menty yksityiseen että siinä tulee käymään siten jotta sitten kun kunnalliset palvelut ovat hävinneet niin niitä uusia ei todennäköisesti rakenneta jolloin voidaan nostaa hintoja sitten yksityisellä puolella kun kilpailua ei ole